julma on ehkä paras sana kuvaamaan lakia jonka ääneen lausuttuna tavoitteena on pitää mahdollisimman moni perhe hajallaan siis ääneen lausuttuna tavoitteena pitää rakastavaiset erossa toisistaan pitää lapset erossa vanhemmistaan

jo tässä lain esittelytekstissä olevat esimerkit siitä mitkä olisivat keskeisiä tutkimusteemoja ovat laadultaan sellaisia että jos me kysyisimme yliopistomaailmasta ne teemat olisivat jotakin muuta

me näemme tämän hetken tässä talossa

jos me haluamme hyödyntää oikeasti yliopistoja meidän täytyy antaa sinne riittävästi vapautta jotta ne voivat auttaa meitä katsomaan pidemmälle

perheenyhdistämistä tulee hakea sellaisesta maasta jossa suomella on edustus ja jossa itse oleskelee laillisesti

käytännössä tämä tarkoittaa että jostain päin afrikkaa perheiden yhdistäminen ei kerta kaikkiaan ole mahdollista siihen ei ole ihmisillä varaa

tämä aiheuttaa meillä matalapalkka aloilla sitä että ihmisten on pakko suostua kohtuuttomiin työehtoihin koska työn menettäminen tarkoittaisi samalla toiveen menettämistä siitä että joskus saa nähdä perheensä

on aivan ymmärrettävää että kilpailutustilanteessa bisnes keskittyy näille suurille yrityksille

lisäksi nämä meidän tulorajat ovat vaikeasti ennakoitavia sen takia että niitä ei ole tarkkaan kirjattu mihinkään lakiin

jos me haluamme tukea paikallisia suomalaisia yrityksiä silloin meidän pitää käyttää niitä keinoja joita meillä on käytettävissä sen estämiseksi että meidän markkinoilla häärää sellaisia toimijoita jotka eivät huolehdi verovelvoitteistaan vaan pyrkivät paremminkin niitä parhaansa mukaan kiertämään

on käynyt niinkin että kahta työtä tekevä ihminen joka kuvittelee saavansa sitä kautta perheensä suomeen joka on panostanut aikaa ja varoja siihen että hakemukset tulisi oikein täytettyä ei ole sitä perhettään sitten saanutkaan

nykyisen kilpailulainsäädännön mukaan ainakin yksi sellainen toimenpide olisi maakohtaisen raportoinnin vaatiminen vaikka sitten aluksi ainoastaan julkisissa hankinnoissa

tämä esitys joka meillä nyt on käsittelyssä perustuu direktiiviin jonka mukaan valtioilla on lupa edellyttää perheenyhdistämistä hakevalta henkilöltä tuloja jotka poistavat riskin sosiaaliturvaan turvautumisesta

siellä ei siis sanota että valtiot saavat käyttää näitä tulorajoja tehdäkseen maastaan vähemmän houkuttelevamman vaan siellä sanotaan että ne tulorajat ovat sitä varten että voidaan poistaa riski sosiaaliturvan rasittumisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan vaikkakin kovin lyhyt askel

mitenkä tätä kasvua sitten tavoitellaan

sen jälkeen lasketaan yleistä koulutustasoa ja näivetetään tutkimusta jotka tunnetusti eivät ole olleet menestystekijöitä taloudelle missään päin maailmaa

tässä esityksessä erityisen hyvää on että rakennusalalle saadaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan velvollisuus selvittää maksamattomia palkkoja

tärkeää on myös suomeen lähettävien yritysten ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä ja ylipäätään se että lainsäädäntöä selkiytetään ja yhdenmukaistetaan

lisäksi hyydytetään säätykierto joka merkitsee lahjakkuusresurssien alikäyttöä ja ennakoi yhteiskunnallista levottomuutta

olisiko rehellisempää myöntää että loppujen lopuksi sillä bktllä ja kansantaloudellakaan ei ole hallitukselle niin kovasti väliä vaan että ykköstavoitteena on turvata ja laajentaa eliitin etuoikeuksia

no lakiesitystä lukiessani innostuin jo niin että tavoistani poiketen meinasin kirjoittaa puheenvuoron jossa kehun hallitusta ennen kuin sitten tarkemmin asiaan tutustuttuani huomasinkin että kyse on direktiivin minimiehtojen toimeenpanosta eli varsinainen kiitos kuuluukin eulle

kun meillä on ministerinkin täällä siteeraama eu tuomioistuimen päätös siitä että tulorajat eivät saa olla kohtuuttomia niin herää kyllä ainakin minulla kysymys siitä että jos tulorajan tarkoitus on taata ettei ihminen hae sossusta rahaa ja sen vuoksi vaaditaan kaksinkertainen tulotaso siihen nähden mikä oikeuttaisi toimeentulotukeen niin voidaanko enää silloin puhua kohtuullisesta

direktiivi itsessään olisi sallinut paljon pidemmälle menevän ja viisaammankin sääntelyn mutta vielä toistaiseksi suomella ei näytä olevan rohkeutta siihen

seuraavia tärkeitä askeleita lähetettyjen työntekijöiden ja ylipäätään siirtotyöntekijöiden aseman parantamiseen ja siihen liittyvien ongelmien kitkemiseen on kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen työehtoshoppailun kitkemiseksi

erityisen julma tämä lakiesitys on siksi että sen seuraukset kohdistuvat erityisesti epävakaisiin oloihin jumittuviin naisiin ja lapsiin

suomessa erityisen tärkeää olisi saada voimaan oikein suhteutetut sanktiot mikäli sakkojen nostaminen ei onnistu niin sitten toimintaedellytyksien rajaaminen sanktioluontoisesti

tällä hetkellähän tilanne on se että keskisuuren yrityksen kannattaa mieluummin maksaa heikompia palkkoja ja sitten sakot siitä kuin maksaa asianmukaiset työnantajavelvoitteensa

o n

suomalainen työmarkkinajärjestelmä suomalainen työelämähän nojaa ajatukseen melko itsenäisestä ja vahvasta työntekijästä jolla on ammattiyhdistysliike turvanaan

useat niistä ihmisistä jotka tulevat suomeen muualta tulevat semmoisista kulttuureista joissa ammattiyhdistyspohjaista turvaa ei juurikaan ole tai se on järjestäytynyt hyvin eri tavalla kuin suomessa

tästä syystä heillä ei ole osaamista näitä ay pohjaisia turvaverkkoja hyödyntää ja kun meidän järjestelmämme niin yksipuolisesti nojaa näihin niin he käytännössä jäävät turvattomampaan asemaan kuin mitä pelkästään vierastyöläisyys ja kielitaidon puute yksistään aiheuttaisivat

tälle asialle voitaisiin tehdä paljon lainsäädännön kautta ja antamalla viranomaiselle sillä tavoin laajemmat valvontavaltuudet että se pystyy kompensoimaan tämän ay kulttuurin ulkopuolelle jäämisen

edustaja suutarille toteaisin että kyllähän töihin meno yli kolmen tunnin työmatkojen päähän on mahdollista ihan nytkin ei sitä ole missään kielletty

edustaja tolppanen ehti jo lähteä mutta jäljelle jääneille huomauttaisin kuitenkin että perheissä on usein muitakin ihmisiä kuin se yksi työtön henkilö

kun työsuhteet erityisesti pienten lasten perheissä ovat usein pätkittäisiä ja lyhyitä niin koko perheen repiminen paikkakunnalta toiselle työn perässä on usein kohtuutonta ja joskus jopa mahdotonta sen takia että muilla perheenjäsenillä saattaa olla sitoumuksia sille lähtöpaikkakunnalle

samalla muistuttaisin myös että ihmisethän liikkuvat työn perässä nykyään paljon enemmän kuin aikaisemmin jos jätetään nämä suuret siirtotyöläiskaudet pois kun suomesta on matkustettu meren yli niin että ei ole oikeastaan montaakaan aikaa jolloinka suomalaisten työmatkat olisivat olleet niin pitkät kuin mitä ne ovat tänä päivänä

niin olisi kauhean kiva jos ihmiset jotka täällä käyttävät puheenvuoroja perehtyisivät niihin asioihin joista puhuvat niin että ei tarvitsisi aloittaa heti ihan asiavirheiden korjaamisella

ensinnäkin rajamäelle toteaisin arvoisa puhemies että euroopasta ei ole tutkimuksellista evidenssiä sosiaaliturvashoppailusta joten tällaiset kauhukuvat siitä että tänne tulevat heti kaikki euroopan keuhkotautiset ovat samaa luokkaa kuin silloin kun neuvostoliitto hajosi kun uhattiin että meille tulee miljoona pakolaista heti rajan yli

myöskään turvapaikkakäytännöt eivät liity bulgarian ja romanian romanien täälläoloon nykytilanteessa käytännössä millään lailla

minä olen aivan samaa mieltä että asiat olisi hoidettava lähtömaissa ja toivon että niin tapahtuu ja suomi sitä alkaisi tosissaan ajaa

näinhän ei tällä hetkellä tapahdu

mutta kun kysymys on vakavasta rakenteellisesta ongelmasta siellä niin on epärealistista kuvitella että asiat siellä hoituisivat kuntoon nopeammin kuin sukupolvessa

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevassa laissa ehdotetaan muutoksia akatemian hallintoon sekä tutkimusrahoituksen suuntaamista uudelleen siten että osa siitä varattaisiin niin sanotun strategisen tutkimuksen tarpeisiin

tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusvälineiden rinnalle tulisi uusi rahoitusväline jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin

suurin kysymys tässä lienee nyt

ainakin kysymys on kerjäämisen osakriminalisoinnista ja silloin jos puhe ei olekaan enää vain niistä liituraitakortteleista jotka lakialoitteissa on mainittu vaan kokonaisista kunnista kuten edustaja satonen tässä puheenvuorossaan esitteli on aika merkittävästä kerjäämisen kriminalisoinnista kysymys

esityksen mukaan rahoitusta olisi tarkoitus kohdentaa esimerkiksi sellaiseen tutkimukseen joka palvelee elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä

minä olen vuosien ajan tutkinut ja kirjoittanut ihmiskaupasta köyhyydestä ja yhteiskunnan marginaaleista ja tässä työssä haastatellut ihmisiä ympäri eurooppaa sellaisissa maissa joissa vastaavia lainsäädäntöjä on

käytännössä aika tavallista on että kun kerjääminen maleksiminen prostituutio jokin muu yleistä pahennusta herättävä toimenpide jollakin alueella kielletään niin ihmiset jos heillä ei ole vaihtoehtoja eivät suinkaan lakkaa sitä toimintaa harjoittamasta vaan heistä tulee lainsuojattomia jotka joko organisoivat sen toimintansa niin että pystyvät toimimaan poliisin huomaamatta tai sitten vaihtoehtoisesti suostuvat sellaiseen järjestelmään jossa he mieltävät poliisin määräämät sakot ikään kuin suojelurahoiksi mikä käytännössä johtaa vain siihen että ne ovat yksi siitä toiminnasta koituva kulu jota varten sitten täytyy myydä seksiä taikka kerjätä hieman enemmän

vielä suoremmin päättäjien käytettävissä ovat ministeriöiden selvitysmäärärahat sekä tietysti puolueiden ajatuspajat vaikka niissä harvoin tehdäänkään varsinaista akateemista tutkimusta

on totta että näistä kolmas on viime vuosina jäänyt selvästi kahden edellisen jalkoihin

minä edelleen allekirjoitan hallitusohjelman vaatimuksen ihmiskaupan tehokkaammasta torjunnasta ja tämä on todellinen ongelma vaikka kerjäämisen organisointi sinällään ei välttämättä ole ongelma organisointiahan on monenlaista

kaikkien sikäläisten toimijoiden sekä kansainvälisten järjestöjen että paikallisten toimijoiden viesti oli hyvin yksiselitteinen

arvoisa puhemies

kriminalisoinnit varsinkaan uhrien kriminalisoinnit eivät poista ihmiskauppaa päinvastoin tekevät uhreista entistä haavoittuvaisempia

entisessä elämässäni informaalin työn tutkijana vietin muun muassa yhden kuukauden olkiluodossa parakkikylässä yhdessä reilun tuhannen rakennusmiehen kanssa joista melkoinen osa oli juurikin lähetettyjä työntekijöitä eri puolilta eurooppaa

kun yliopistomaailmassa juuri kukaan ei selviä työstään normaalityöajassa vain todella vakaumukselliset tutkijat jaksavat tämän päälle miettiä vielä kolmatta tehtävää

jos ihmiskauppaa halutaan vähentää se lähtee liikkeelle potentiaalisten uhrien emansipoinnista ja vaihtoehtojen tarjoamisesta siis aivan päinvastaisesta politiikasta kuin lakiesityksen tekijät nyt tässä esittävät

ilmeinen tosiasia siis on että tällä hetkellä akateeminen maailma laiminlyö yhteiskunnallista tehtäväänsä

toisin kuin tässä keskustelussa on annettu ymmärtää suomessa toimivat romanikerjäläiset eivät uskalla suomessa hakea toimeentulotukea kuin aivan poikkeuksellisissa tilanteissa

heidät oli suomeen tuonut tai tuottaneet sadat eri yritykset ja voi ymmärtää että kovin monenlaisiin työehtoihin kovin monenlaisiin asemiin siellä törmäsi

se on todella sääli sillä juuri tutkijoiden pitäisi vastata sellaisesta tosiasiapohjaisesta huolellisesta ajattelusta epäkohtien analysoinnista ja rakenteellisten ratkaisujen kehittelystä johon meillä poliitikoilla ei ole mahdollisuutta

myös heidän työllistymismahdollisuutensa täällä ovat heikot johtuen pitkälti suomalaisten työmarkkinoiden rakenteista ei suinkaan siitä että heiltä ei löytyisi ammattitaitoa

helsingin kalliosta saa samanlaisen tai paremman kämpän samaan hintaan kuin saa parakin keskeltä metsää olkiluodon vierestä

se sisältää lukuisia muutoksia jotka helpottavat biologisen isän virallista tunnistamista ja yksinkertaistavat isyyden tunnustamista silloin kun osapuolet ovat asiasta yksimielisiä

minun luonani asui kuukauden verran bulgarialainen romaniperhe ja tämän kanssa yhdessä pyrin löytämään työtä perheen miehelle

arvoisa puhemies

jos toivomme isien kantavan suurempaa vastuuta lasten hoivasta ja olevan yhä useammin läsnä lastensa elämässä on pelkästään kohtuullista että viranomainen ei tieten tahtoen aseta esteitä isyyden tielle

koska kaiken akateemisen toiminnan myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimessä tulee olla akateeminen vapaus vapaus valita teemat menetelmät ja varsinkin tutkimuskysymykset ilman poliittista tarveharkintaa vapaus muuttaa näitä uuden tiedon valossa

hän osasi seitsemää kieltä oli monella lailla ammattitaitoinen ihminen mutta yhdessäkään me emme löytäneet semmoista työpaikkaa johonka hän olisi kelvannut ilman suomen ja englannin kielen taitoa

minä näin siellä maksamattomia palkkoja joiden perään eivät työntekijät uskaltaneet kysellä ja törmäsin myös johdonmukaiseen alipalkkaukseen johon suomessa ei voi juurikaan puuttua ellei se ylitä tiettyä törkeyden tasoa

arvoisa puhemies

näillä bulgarian ja romanian romaneilla ei ole myöskään pääsyä terveydenhuoltoon suomessa kuin hyvin rajallisesti kansalaisjärjestöjen järjestämänä tai poikkeuksellisissa akuuttitilanteissa mikä johtaa siihen että terveysongelmat ovat heille suuri riski ja suuri uhka joutua erilaisen hyväksikäytön kohteeksi

vain vapauttaan vaaliva tutkija kykenee avaamaan uusia näkökulmia murtamaan ajattelumme luutumia kyseenalaistamaan vallitsevia käsityksiä ja kääntämään oletukset nurin päin

uuteen lakiin ollaan kuitenkin jättämässä isyysolettama jonka perusteella avioliitossa syntyvän lapsen isäksi kirjautuu automaattisesti äidin aviomies

mitä nämä ihmiset voivat tehdä silloin kun tapahtuu jotakin sellaista mikä ei ole asianmukaista meidän työmarkkinoillamme

todennäköisesti varsin harva historiallisesti merkittävä tutkimus olisi voinut syntyä sellaisen järjestelmän kautta jota tässä nyt parhaillaan kaavaillaan

isyysolettama nimittäin pätee jos oletetulla siittämishetkellä voimassa ollut avioliitto purkautuu miehen kuoleman vuoksi ennen lapsen syntymää mutta ei päde jos purkautumisen syynä on avioero

arvoisa puhemies

työsuojeluviranomaiset eivät olleet kovin kiinnostuneita ydinvoimalatyömaasta taisi olla jo vuosia pyörinyt rakennustyömaa ennen kuin sinne työsuojeluviranomaiset ensimmäisen kerran tekivät kunnollisen tarkastuksen

tällaiselle erottelulle on vaikea keksiä muuta selitystä kuin ääneen lausumaton oletus että eronneet naiset ovat seksisuhteissaan kevytkenkäisempiä kuin lesket

se on iso raha jos sen joutuu pulloja keräämällä tai kerjäämällä hankkimaan ja takuulla sellainen tekijä joka altistaa erilaiselle hyväksikäytölle

tässä mielessä siis meidän järjestelmämme ulossulkevuus syrjäyttävyys marginalisointi joita tämä lakialoite vain tukee ovat se keskeinen mekanismi joka altistaa näitä ihmisiä ainakin hyväksikäytölle mahdollisesti myös ihmiskaupalle jos nämä usein esitetyt toistaiseksi todistamattomat epäilyt ihmiskaupasta pitäisivät paikkansa ja toimenpiteiden pitäisi olla aivan päinvastaisia nykyisiin nähden

vielä olkiluodon työmaalta lähdettyäni kävin läpi poliisin tietoon tulleet tai poliisille tehdyt rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt

tätä ei pidetä mahdollisena koska tällöin voisi tapahtua virheitä eli isäksi julistettaisiin väärä mies

ilmeisesti lain laatijoiden yleinen elämänkokemus ei kata mahdollisuutta että vastaavaa voisi tapahtua avioliitossa paitsi tietysti silloin jos tapahtumaan on sekaantunut eronnut nainen

yleisin syy keskeytykseen oli se että on niin vaikeata kun on niin monta kieltä ja pitäisi tehdä tutkintapyyntöjä ulkomaille ja tässä on aikaakin kulunut niin että kaikki ovat jo hävinneet maisemista

outi mäkelälle jos hän vielä jossain täällä talossa on monitorien ääressä kuulolla sanoisin että kerjääminen ei ole missään päin maailmaa loppunut kieltämällä

peruste isyysolettaman varaamiseksi vain avioliittoihin nimittäin esitetään muun muassa sinänsä paikkansa pitävällä tosiasialla että kahden samanikäisen mutta eri sukupuolta olevan ei sukulaisen yhteisasuminen ei aina tarkoita avioliittoon rinnastuvaa parisuhdetta

jos epäilette täällä toimivien romanikerjäläisten kykyä arvioida omia vaihtoehtojaan ja omaa tilannettaan niin hyvä keino ottaa asiasta selvää on puhua heidän kanssaan keskustella kartoittaa yhdessä asioita ja sen jälkeen arvioida tilannetta uudestaan

tottahan se on mutta samalla vähän hassua sillä samaisen hallituksen viimekeväisessä asumistukiesityksessä tällainen yhteisasuminen automaattisesti tuomitaan parisuhteeksi vaikka kämppikset itse kiistäisivät suhteen eikä vauvoista olisi tietoakaan

se edellyttää laajempaa pohdintaa suomalaisesta kontekstista suomalaisista työmarkkinoista ja sen turvaverkoista mutta minä painotan kuinka tärkeästä asiasta on kysymys

ihmisten oikeustajun kannalta olisi tärkeää että lainsäätäjä välttäisi tällaista epäjohdonmukaisuutta

erityisen suuri haaste tästä aiheutuu meidän lastenhoidolle ja hoivajärjestelmille sen vuoksi että kaikkein kovimmin prekarisaatio koskee niitä perheitä joissa on pieniä lapsia

jos avoliiton määrittely ulkoisten tunnusten perusteella on viranomaisille mahdotonta ja yritykset tuottavat lähinnä yleistä hämmennystä eikö voitaisi lähteä rohkeasti kysymään ihmisiltä itseltään onko kyseessä viranomaisnoteerausta vaativa parisuhde vaiko ei

kysymys on myös siitä että vakavampi rikollisuus ei synny tyhjiössä

vakavampi rikollisuus tarvitsee alustakseen tällaisen hämärän pikkuisen laittomuuden puolella aina välillä käväisevän maaston jossa kaikennäköinen hämärähomma on vähän sallittua

meidän päivähoitojärjestelmä on luotu sille oletukselle että vanhemmat käyvät töissä kahdeksasta neljään ja se toimi pitkään erinomaisesti

arvoisa puhemies

sen rinnalle luotiin vanhempainvapaajärjestelmät jotka tarjosivat perheille mahdollisuuden päättää siitä mikä kulloinkin on lasten ja perheen oman arjen kannalta paras tapa järjestää ajankäyttö ja lastenhoito

tässä mielessä minä näen että kysymys on paljon laajemmasta kuin sinänsä isosta ongelmasta siirtotyöläisten pärjäämisestä osana tätä työmarkkinajärjestelmää

nyt tämä järjestelmä ei enää toimi tällaisenaan vaan sitä on pakko joustavoittaa jos me aiomme pitää samanaikaisesti työmarkkinat toiminnassa ja kuitenkin huolehtia siitä että meidän pikkuiset täällä hoidetaan

lähetekeskustelua varten esitellään everstiksi kuudes asia kuin sen tehdä tätä sillä tähän talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on